tuleva talouslama johtaa siihen että raaka aineitten hinnat laskevat ja bitumin hintakin laskee niin että kyllä sitten varmaan sitä päällystettäkin saadaan kilometrejä enemmän

puhemies

mitä tulee pienten koulujen lakkauttamisiin niin sehän sai aivan uutta vauhtia viime vaalikaudella punamultahallituksen toimesta kun silloin lopetettiin tällainen pienten koulujen erityinen valtionosuusapuraha voisi kutsua apurahaksi sitä millä pienet koulut sinnittelivät hengissä

nythän on tutkimuksinkin osoitettu että näitä pieniä kouluja kyläkouluja niin sanottuja kyläkouluja ei olisi pitänyt sillä tavalla lakkauttaa kuin suomessa on toteutettu

pulliainen tässä keskustelussa äsken toi esille koskien joensuun yliopiston rahoitusta niin jos ja korostan jos se on totta että yliopisto opetuksen sisältöön on edes pyritty vaikuttamaan sillä tavalla mitä ed

pulliainen toi puheenvuorossaan esille niin tilanne on kyllä todella vakava ajatellen tätä koko yliopiston rahoitusuudistusta ja miten se tästä eteenpäin kehittyy

jos sillä tavalla todellakin edes pyritään vaikuttamaan siihen opetuksen sisältöön niin tästä ei hyvää seuraa

sen vuoksi tämä pitää ottaa kyllä nyt asianomaisten henkilöitten meidän korkeakouluopetuksesta vastaavien henkilöitten ottaa nyt tosissaan ja vakavasti ja selvittää mitä joensuussa on tapahtunut

tänään mtvn seitsemän uutiset uutisoi aika näyttävästi ja näkyvästi mielenosoituksista nimenomaan joensuussa

tästä pääluokasta puhuttiin todellakin päivällä ja erinomaista oli että ministeri brax oli salissa läsnä kuuntelemassa meidän edustajien puheita ja myöskin vastaili joihinkin kysymyksiin

minua jäi kyllä erityisesti vaivaamaan se että ministeri braxilla on kyllä ihan erilainen käsitys tuosta arkitodellisuudesta mikä tuolla tuomioistuinten maailmassa tällä hetkellä vallitsee niin käräjäoikeuksissa hovioikeuksissa kuin korkeimmissa oikeuksissakin

tuntuu siltä että se viesti minkä valtiovarainvaliokunta mietinnössään on halunnut nostaa esille se viesti ei ole millään tavalla mennyt perille ainakaan meidän ministerillemme ikään kuin olisi kaikunut kuuroille korville

nimittäin kyllä tilanne on se että jutturuuhkat ovat kasvaneet meidän kaikissa tuomioistuimissamme ja käsittelyajat ovat pidentyneet ja euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavat ratkaisut ovat myöskin lisääntyneet ihan ennätystasolle

tämä on se tämän hetken tosiasia ja on harmillista ettei voida jatkaa enää ministerin kanssa tätä debattia kun hän ei ole nyt enää läsnä

toki ymmärrettävää mutta harmillista

haluan kiittää ministeri risikkoa erittäin hyvistä esityksistä koskien työeläkelainsäädännön ja sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muuttamista ja erittäin ansiokkaista esittelypuheenvuoroista äsken

on kyllä valitettavaa että johtuen ilmeisesti turnausväsymyksestä täällä salissa meitä edustajia ei ollut kuulemassa kuin kaksi kokoomuslaista ja yksi keskustalainen edustaja

mutta siitä huolimatta varmasti ministerin toive toteutuu ja sosiaali ja terveysvaliokunta ripeästi käsittelee nämä hyvät esitykset ja ne saadaan voimaan

sikäli ministeri voi olla varmasti huoletta että kyllä enemmistöhallitus nämä hyvät esitykset varmasti myöskin eduskunnassa sitten yksimielisestikin

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan tulee työelämää ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kolmastoista kymmenettä kaksituhattayksitoista kello kymmenen täysi hyväksyy

aika käy vähiin tällä vaalikaudella saada oikeusministeriöstä ja oikeusministeriltä tänne eduskuntaan niitä esityksiä mitä eduskunnan enemmistö on halunnut

kuten äskeisessä puheenvuorossa tuli esille eduskunnan enemmistö on halunnut että törkeiden rikosten valmistelu kriminalisoidaan

tästä eduskunnan tahdonilmaisusta on kulunut aikaa jo yli kaksi vuotta ja mitään ei ole tapahtunut

ei tää työ törkeistä sitä että törkeiden rikosten rangaistusasteikkoja pitäisi meillä kiristää koska tuomioistuimet käyttävät nykyisin niitä lievimpiä kun tuomioita langetetaan

törkeitten rikosten rangaistukset ovat suomessa kansainvälisessä vertailussa kyllä lain tasolla kohtuullisen vertailukelpoisia mutta meillä nimenomaan tuomioistuinten lainkäyttö on se ongelma

siksi kun eivät tuomioistuimet kerran korjaa asenteitaan eduskunnan pitäisi silloin kiristää rangaistusasteikkoja

sen sijaan ensi vuonna astuu voimaan tämä kuuluisa sakkopantalaki

suomessa on erittäin osaava ja ammattitaitoinen ja hyvin koulutettu poliisi ja se on myös tehokas

tästä tehokkuudesta osoituksena on se että suomessa on länsimaisessa vertailussa ylivoimaisesti vähiten poliiseja suhteessa väkilukuun

kuitenkin täällä ed

elikkä tämmöisessäkin katsannossa suomalainen poliisi kyllä pärjää muitten vertailussa erittäin hyvin

tästä on osoituksena se että eri yhteyksissä kun kysytään eri ammattien arvostusta niin poliisi sijoittuu sinne viiden kärkeen

nyt kuten olemme tänäänkin monesta puheenvuorosta kuulleet ensi vuodelle poliisin toimintamäärärahat supistuvat

herra puhemies

poliisipiireissä on koettu ongelmana oikeastaan isonakin ongelmana se että määräaikaisia virkoja ei ole voitu täyttää siellä piiritasolla lähtien piirin tarpeista ja myöskin määrärahoista vaan virkojen täyttö on otettu kokonaan poliisihallituksen eli ylimmän poliisijohdon haltuun

tämä varmaan on yhtenä selityksenä sille että meillä niin sanotuissa syrjäisemmissä poliisipiireissä on ilmeinen poliisipula tällä hetkellä

se että poliisihallitus määrittelee ihan kuukauden tarkkuudella taipuu vain kun sanotaan kuukaudeksi eteenpäin sen miten määräaikaisia virkoja saa täyttää on myöskin ongelma tietysti näille henkilöille jotka kyseisiä pätkävirkoja ja näitä töitä tekevät

kyllä tähän pitäisi saada joku parempi suunnitelmallisuus

sitten ihmetystä herättää tuolla kentällä mutta myöskin täällä on aiheellista kysyä miksi näitä siirtomäärärahoja joita on tällä hetkellä noin sadan viran palkkausta vastaava summa ei voida käyttää pitkäjänteisemmin

nämä määrärahat eivät nyt tässä ensi vuoden budjetissa näytä kylläkään lisääntyvän vaikka jotkut edustajat täällä ovat niin väittäneet

suomessa esitutkinta on kuitenkin hyvin tehokasta siitä huolimatta että meillä niukoilla voimavaroilla sitä tehdään elikkä poliisi on osoittautunut tehokkaaksi toimijaksi

siksi tuntuu kummalliselta että esitutkinnan johtovastuuta oltaisiin siirtämässä poliisilta syyttäjälle

siis nythän poliisi toimii tutkinnanjohtajana ja se on hyväksi koettu järjestelmä suomessa ja sitä ei pidä lähteä muuttamaan

sen sijaan koko rikosseuraamusjärjestelmää pitää kyllä ehkä radikaalistikin kehittää tulevaisuudessa

maa ja metsätalousministeriössä on parhaillaan valmisteilla useampiakin tukiin ja tuotantoon ja myöskin verotukseen liittyviä asioita

toissa viikolla päästiin vaihdosta jo kaksi ja puoli viikkoa sitten päästiin sopuun eun maatalouden terveystarkastuksesta jonka seurauksena tuki irrotetaan tuotannosta

tämä muutos suosii keski ja etelä euroopan maiden suuria tuottajia

suomi sai kuitenkin neuvoteltua joitain erityistoimenpiteitä joilla muutoksia voidaan jossain määrin lieventää lähivuosina

neuvottelutulos oli kuitenkin suomen kannalta laiha

nyt on kyettävä kansallisesti sopimaan ja paikkaamaan tilanne ja on käynnistettävä sellaiset maaseudun kehittämistoimet jotka kohdentuvat erityisesti tästä uudistuksesta kärsiville viljelijöille

neuvotteluista tihkuneiden tietojen mukaan nyt käytävissä neuvotteluissa ei kuitenkaan tulla varmistamaan tasapuolisia kotieläintukiratkaisuja kaikille suomen tuottajille

tämä merkitsee suuria ongelmia nimenomaan viime vuosien aikana ja tämänkin vuoden aikana investoineille paljonkin investoineille tiloille

tästä syystä meillä täällä suomessa jos näin käy etelä suomen sika ja siipikarjatuotanto joutuu sellaisiin vaikeuksiin että todennäköisesti täällä myöskin tuon tuotannon jalostus eli teurastamojen toiminta tulee joko loppumaan taikka ainakin olennaisesti nykyisestä vähenemään

arvoisa puhemies

ajattelin tässä puheenvuorossa keskittyä nyt nimenomaan tähän akuuttiin ajankohtaiseen ongelmaan ja jätän muilta osin tämän budjetin käsittelyn tuonnemmaksi

yleinen asevelvollisuus on varmasti nyt ja pitkälle tulevaisuuteenkin meidän puolustuksemme perusta

toisin kuin puolustusvaliokunnan puheenjohtaja äskeisessä puheenvuorossaan jos oikein kuulin piti sekundäärisinä näitä teknisiä valmiuksia kyllä nyt varmasti puolustusteknologia on jatkuvasti sillä tavalla kehittyvä ala että kyllä meidän siihen pitää myöskin satsata joskin myöskin ammattitaito ja osaaminen ovat varmasti se on nähty historia todistaa meille suomalaisille äärimmäisen tärkeitä

mutta minä kiinnittäisin huomiota tässä budjettiesityksessä tässä pääluokassa hyvin vähälle huomiolle jääneeseen kohtaan nimittäin maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

se on todella pieni määräraha verrattuna melkein mihin tahansa muuhun järjestötoimintaan ja sen tukemiseen

en kyllä ollut varautunut tämän puheenvuoron jonka nyt käytän pitäisi olla kuttupuhe mutta en ollut siihen tällä kertaa varautunut joten puhun nyt metsätalouden rahoista eli puuntuotannon kestävyyden turvaamisesta ja siitähän on paljon puhuttu

vaikka tämä maa ja metsätalouspääluokan määräraha jonka eduskunta nyt päättää on ihan kohtuullisella tasolla näitten kemera rahojen osalta kyllä nyt ollaan paljon jäljessä tavoitteista

nimittäin metlan arvioiden mukaan metsien hoitovaje on jatkuvasti vaan lisääntynyt ja uusimman valtakunnallisen metsien inventoinnin mukaan yksityismetsien taimikoiden hoito sekä ensiharvennukset pitäisi kaksinkertaistaa

tähän juuri käytetään näitä kemera rahoja ja nyt kemera rahat ovat kyllä alimitoitetut tarpeeseen nähden

kun ensi vuoden budjettia valmistellaan niin nimenomaan kestävän metsätalouden rahoitukseen eli tulevaisuuden puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen pitäisi nyt panostaa enemmän

se mitä ed

pulliainen äsken totesi tämän harmaan talouden tutkimuksen edistymisestä tuolla tarkastusvaliokunnassa on nyt vaan valitettavasti ihan niin juuri kuin edustaja sen äsken kuvasi

näin ei tietenkään voi jatkua ja toivon että valtiontalouden tarkastusvirasto puolestaan joka on erittäin ärhäkkäästi puuttunut näihin asioihin voisi omalta osaltaan sitten myöskin viitoittaa tietä ja näyttää mallia ja esimerkkiä näille ed

pulliaisen äsken mainitsemille korkea arvoisille valtiovarainministeriön ja verohallinnon virkamiehille

tänään päivällä käytiin tästä pääluokasta melko pitkä keskustelu ja minulle jäi mieleen kun ministeri tölli vastasi lukuisille edustajille jotka erityisesti opposition puolelta valittivat määrärahojen niukkuutta että miten kunnat pärjäävät heikosti

kunnat pärjäävätkin heikosti kunnilla on velkaa toistakymmentä miljardia suomessa

edustajat hyvät olkaa rehellisiä kertokaa totuus

miksi kuntien taloudet ovat niin heikossa jamassa yksi syy varmaan löytyy sähköisistä tietojärjestelmistä jotka ovat tällä hetkellä siinä jamassa monessa kunnassa että tietojärjestelmät enemmän estävät kuin edistävät palvelurakenteiden kehittämistä

konsultit ovat saatujen eduskunnankin saamien tietojen valossa voi sanoa rahastaneet jopa miljardeja euroja nimenomaan näitten tietojärjestelmien suunnittelulla ja niin sanotulla kehittämisellä

mutta nyt ollaan todella huonossa jamassa ja pitää hyvin nopeasti järjestää asiat kuntoon nimenomaan tietojärjestelmät kuntoon

se miten nopeasti tämä voi tapahtua siitä tarkastusvaliokunta on saanut hyvin lohduttomat arviot